onko meille tulossa tällaista oikein vielä kohdennettua tähdennettyä tutkimustyötä tekevä center tai keskus millä nimellä se sitten ikinä guldenia eli

eli on hyvin tärkeää että näitä asioita nostamme esiin niin täällä kuin myös kunnissa kuntapäättäjinä viemme sinne tietoutta siitä ja nostamme esille näitä asioita että ikäihmisillä olisi hyvä ikääntyminen

tarkastusvaliokunnan pyrkimyksenä on ollut että mietintöä ja koko asian käsittelyn antia voitaisiin hyödyntää seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa

se on hyvin suuri huoli kun rahoja vähennetään ja rahalla ainoastaan voidaan parantaa vanhusten asemaa suomessa

poissa

esimerkiksi julkisen talouden tilan ja hallinnonalojen tai poikkihallinnollisen toiminnan tuloksellisuuden sekä hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamisen arviointi mahdollistuu nyt käsittelyssä olevan kertomuksen myötä

kiitos

täällä kerrotaan tapauksesta että hengitysteissä olleen esteen vuoksi potilas on joutunut odottamaan turhan pitkään lääkärille pääsyä ja valviralle onkin tehty harkittavaksi pitäisikö kehittää tällainen selkeä valtakunnallinen ohjeistus hoidon kiireellisyydestä

kertomuksen tulisi olla sellainen että sitä on kiinnostavaa lukea

tämä omaishoidon tuen maksaminen kelaan siirrettäväksi on tosiaan ollut vuosikausia keskustelussa ja toivoisinkin että asiasta käytäisiin asiallista ja hyvää ja rakentavaa keskustelua ajatellen nyt vaikka tuota vanhuslakiasiaa niin että puhutaan oikeasti onko tämä mahdollista ja selvitetään ja tehdään kaikki mahdolliset selvitystyöt että kuinka tämä olisi mahdollista koska olemmehan nyt jo kuulleet kunnista viestejä ja pelkoa siitä että jos näin kävisi niin millä tavalla kunnat mahdollisesti voisivat sitten käyttää tavallaan väärin tätä mahdollisuutta eli kuinka paljon tulisi tukia vai tulisiko

siitä tulisi myös näkyä miltä osin tavoitteita ei ole saavutettu

asian valiokuntakäsittelyssä valiokunta onkin esittänyt näitä koskevat kannanottoehdotukset

myös valvira on tähän puuttunut ja muistuttaa meitä niin sanotusta kuminauhailmiöstä jossa valvira määrää sairaanhoitopiireille kyllä sakkomaksuja tietyn ajan sisällä ja sitten kun sairaanhoitopiirit laittavat asiat kuntoon niin sakkoa ei tule mutta hetken kuluttua samat ongelmat ovat sairaanhoitopiireissä edessä

lausumista joita eduskunnassa esitetään on myös paljon käyty keskustelua ja on hyvä että me seuraamme niitä ja muistamme millaisia lausumia täällä jätämme

jotta saisimme myös niitä vietyä eteenpäin ja jos tuntuu että ne unohtuvat niin niistä on hyvä muistuttaa koska siellä on hyvin tärkeitä lausumia eteenpäin vietäväksi kuten edelleenkin vielä jää tarkastusvaliokunnan käsittelyn jälkeen

kun asiointi siirtyy entistä enemmän sinne nettiin niin tulisi huolehtia hyvin myös kelan puolelta se ja kehittää määrätietoisesti sitä toimintaa että entistä enemmän nämä ikääntyvät ihmiset ja ikääntyvä väestö pysyisi tässä kehityksessä mukana ja voisi sitten myös käyttää näitä palveluja

arvoisa puhemies

kiitos hyvistä puheenvuoroista ja erityisesti ben zyskowiczin käyttämä puheenvuoro oli hyvä

pari huolen aihetta

merja mäkisalo ropponen otti hyvin esille tämän valviran valvomisen ja sen onko heillä siihen resursseja

sehän edellyttää viranomaisen lupaa

siihen liittyy se että kun se näyte siellä on pankin omaisuutta niin kuinka sitten tämä yksityisyydensuoja ja itsemääräämisoikeus siellä toteutuu

norjassa esimerkiksi tämä siirtäminen tapahtuu ministeriön luvalla ja näytteen luovuttajan hyväksymänä

siitä syntyy hieman epäselvä tilanne ovatko annetut näytteet ja tiedot näytteistä erilaisessa asemassa sen mukaan missä päin suomea tai sairaanhoitopiiriä ollaan ja millainen tutkimusjärjestelmä alueella on

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

aina kun eduskunnassa tehdään uusia lakiesityksiä jotka parantavat ihmisten tilannetta ja nostavat esiin niitä asioita joissa on korjattavaa niin esitykset ovat hyviä ja näen myös että tämä hallituksen lakiesitys on erittäin hyvä

pidän hyvänä tässä lakiesityksessä olevaa viiden vuoden irtisanomissuojan purkamista

toivon kuitenkin että se ei johda kunnissa vääränlaisiin toimintatapoihin vaan neuvotteluja käydään myös paikallistasolla ja sitä paikallista sopimista voidaan myös siellä harrastaa

olemme täällä kuluneella kaudella puhuneet paljon yhdenvertaisuudesta ja siitä että sen pitäisi toteutua kautta maan

tämä viiden vuoden irtisanomissuojan purkaminen yhdenvertaistaa sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön samalle viivalle nimittäin edellisellä kaudella hyväksymämme kuntalakihan sisälsi jo siinä pykälän jolla terveydenhuollon henkilöstölle ei myönnetty minkäänlaista irtisanomissuojaa

meillä on täällä hallituksessa ja eduskunnassa käsittelyssä perhehoitajien ja omaishoitajien uudistus ja siellä kannustetaan muun muassa perhehoitajia toimimaan läheistensä ja myös vieraiden vanhusten hoitajina

pidän erittäin hyvänä että tähän mietintöön sisältyy tämä lausuma jossa eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on tarkoitettu eli sen että kautta suomenmaan on samat mahdollisuudet ja oikeudet tulla kuulluksi tulla ymmärretyksi ja saada niitä palveluja joita lakiesitys pitää sisällään

eli kun meille on tulossa sosiaali ja terveydenhuollon uudistus niin on odotettavissa että henkilökuntakin joutuu ehkä liikkumaan ja siirtymään erilaisiin työkohteisiin

onko vakuutuslääkäreiden lääketieteellinen asiantuntemus näin paljon parempi kuin muilla lääkäreillä

millaista porkkanaa ja millaisia keinoja kannusteita te tarjoaisitte ja esitätte muun muassa perhehoitajille ja myös omaishoitajille jotta he voisivat toimia näissä tärkeissä tehtävissä

mistä ihmeestä voivat johtua näin suuren hylkäysosuuden aiheuttamat erot lääkäreiden pätevyydessä mistä ihmeestä ne johtuvat

tämä tarkoittaa sitä että huonokuntoisille ihmisille sanotaan että te vain kuvittelette olevanne sairaita mutta ette te oikeasti ole

arvoisa herra puhemies

onko kelan ratkaisukäytännöissä tapahtunut muutos ja johtuuko suuri hylkäysprosentti säästötavoitteista vai lääkäreiden kytköksistä vakuutusyhtiöihin

häitä valinnan tekee nainen ei veikkonen oli isänsä otti yhteen scott ei suinkaan vähällä sillä se on myös itäsuunnan bedie samaan männyssä ei